työttömyys tulee kasvamaan edelleen voimakkaasti

maallemme on häpeä että emme pysty pitämään huolta heikommassa asemassa olevista kansalaisistamme vaikka olemme yksi kilpailukykyisimmistä ja hyvinvoivimmista valtioista

tosiaan esitämme näissä äskeisissä puheenvuoroissa on todettu jo tästä omaishoidosta että yhteiskunnan on järkevää panostaa omaishoitoon joka on ylivoimaisesti edullisin hoitomuoto ja mahdollistaa sairaalle perheenjäsenelle ihmisarvoisen ja turvallisen elämän omassa kodissaan

omaishoitaja tekee viiden ihmisen työt

jos sitovaa ja vaativaa omaishoitotyötä tekevän tilalle jouduttaisiin palkkaamaan kotiin henkilökuntaa siihen tarvittaisiin useita hoitajia yksi aamuvuoroon toinen iltavuoroon kolmas yötyöhön ja kaksi hoitamaan viikonloppuja ja sijaisuuksia

omaishoitajat ovat edullisin inhimillisin ja laajin olemassa oleva kotihoidon resurssi jota tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän väestön ikääntymisestä johtuen

yksi omaishoidossa hoidettava tuo kunnille säästöä kymmeniätuhansia euroja vuodessa mutta keskimääräinen omaishoidon tuki on vain toimeentulotuen perusosan suuruusluokkaa

kuntien talousongelmat ovat kasvaneet

kuntien peruspalvelujen kuten sosiaali terveys ja koulutuspalvelujen saatavuus ja riittävyys on uhattuna useissa kunnissa

toteamme ja ehdotamme että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen

omaishoidon tuesta annettua lakia muutetaan omaishoidon tuesta

kunnat joutuvat joko leikkaamaan palvelujaan tai nostamaan erilaisia maksujaan sekä veroprosenttejaan useilla prosenteilla tai vaihtoehtoisesti korottamaan kestävän taloudenpidon vastaisesti velkamääräänsä

kuntien peruspalvelujen turvaaminen edellyttää että eduskunta päättää korottaa kuntien valtionosuuksia vähintään nyt tehtyjä leikkauksia vastaavalla määrällä

arvoisa puhemies

joskus tosiaan politiikassa voi mennä niin että asiat menevät juuri päinvastoin kuin on tarkoitettu joskus puheissakin käy näin

nyt suomessa on ajauduttu syvään lamaan jonka seurauksena yhä useampi ihminen jää työttömäksi tai joutuu kituuttamaan pienten perusturvaetuuksien avulla

varallisuusverotuloja tarvitaan kipeästi kaikkein heikompiosaisten ja syrjäytymisuhan alla elävien ihmisten perusturvallisuuden parantamiseen sekä nuorisotyöttömyyden torjumiseen

arvoisa puhemies

poliisin peruspalvelujen saatavuus mukaan lukien kielelliset palvelut palveluiden laatu ja niiden toimintaedellytykset koko maassa asuinpaikasta riippumatta tulee laskemaan kehyskaudella

palvelun laatu saattaa heiketä resurssien vähetessä

miten inflaatio huomioon ottaen palvelut voisivat parantua

kysynkin ministeriltä

millä hokkuspokkustempuilla hallitus turvaa poliisin palvelut tosiasiallisen rahoituksen vähentyessä

kyseessä on miljardien eurojen tuhoutuva kansallisomaisuus

myös julkisten rakennusten koulujen terveyskeskusten ja muiden rakennusten kunto on rapistumassa niin että suuri osa valtion ja kuntien rakennuskannasta on suorastaan poissa käytöstä

onko teillä tietoa miten suuresta julkisesta rakennuskannasta ja taloudellisesta omaisuudesta arvioidaan olevan kysymys ja eikö keskeiseksi tavoitteeksi tule asettaa että panostettaisiin aivan eri mittakaavassa kuin nyt homeongelmien poistamiseen

toisihan tämä työtä ja toimeentuloa tuhansille työttömille sekä terveelliset asunto ja työtilat

pääministeri kataisen hallitusohjelmassa lupaukset rahoitus ja todellisuus ovat jyrkässä ristiriidassa keskenään

esitetty rahoitus ei riitä näiden lupausten toteuttamiseen

eräissä kunnissa jo nyt lakisääteisten tehtävien hoito aiheuttaa ylivoimaisia ongelmia ja veroäyriä on jouduttu nostamaan kestämättömän korkealle tasolle

köyhimmät jäävät edelleen köyhyysloukkuun

ohjelman mukaan eläkkeet eivät nouse eivät myöskään pienimmät perhe etuudet eivätkä minimisairauspäivärahat

terveyttä saa tulevaisuudessa jos on rahaa

kansalaisia suorastaan pakotetaan ostamaan hoitopalveluja yksityiseltä sektorilta koska terveysasemien palvelulaatu heikkenee henkilöstön määrä vähenee entisestään ja jonotusajat pitenevät

ilman harmaata taloutta kymmenettuhannet nyt työttömät suomalaiset saisivat töitä

on arvioitu että jopa kaikki maamme työttömät rakennusmiehet työllistyisivät jos tämä yhteiskuntamme moraalia nakertava pimeä talous saataisiin poistettua

jo kolme euromaata ei enää sitä ole kreikka portugali ja irlanti ja tähän listaan voi hyvinkin lähitulevaisuudessa tulla useita maita lisää

olemme valmiit rakentamaan oikeudenmukaiset kansalaisten peruspalvelut ja työllisyyden turvaavan itsenäisen uudistuvan suomen ennemmin tai myöhemmin muodostettavassa uudessa hallituksessa

arvoisa puhemies

valtion menojen leikkaus leikkaamalla kuntien peruspalvelujen rahoitusta on sitä kuuluisaa hölmöläisten peiton jatkamista

yhä useammin kansalaiset joutuvat peräämään lakisääteisiä oikeuksiaan jopa oikeusteitse

kipeimmin leikkaukset kohdistuvat niihin jotka yhteiskunnan palveluja eniten tarvitsevat kuten sairaat vammaiset eläkeläiset lapsiperheet työttömät ja pienituloiset

heillä ei ole ta loudellisia mahdollisuuksia hankkia palveluja yksityiseltä sektorilta

heidän elämänsä on entistä turvattomampaa

heihin kohdistuvat suhteellisesti pahiten myös tehdyt lapsilisä ja eläkeindeksileikkaukset takuueläkkeen tason jäädyttäminen ja erilaiset verojen korotukset kuten energiaveron ja sähkö ja polttoaineverojen nostot

on nurinkurista että samaan aikaan kun valtio on vähentänyt kuntarahoitustaan se on lisännyt kuntien tehtäviä ensi vuonnakin satojen miljoonien edestä

on myös huolestuttavaa että peruspalvelujen rahoituksen siirto valtion vastuulta kuntien vastuulle lisää kansalaisten eriarvoisuutta kuntien äyrin hinnan suurten erojen sekä sen takia että kuntavero on luonteeltaan jakovero minkä takia suurituloiset hyötyvät tästä veromuodosta enemmän koska valtion progressiivisesta verotuksesta näin voidaan välttyä

miten turvata välttämättömät peruspalvelut kaikille

pitäisikö tasavallan presidentin sulkea eduskunnan istuntosalin ovet niin kauaksi aikaa että tähän elintärkeään asiaan saadaan ratkaisu

arvoisa liikenneministeri on todella surullista että te olette suorastaan lopettamassa yksityisteiden määrärahat

tätä yksityistiemäärärahaa on käytetty vuosikymmeniä tavoitteena tasa arvoisen liikkumisen turvaaminen sekä pysyvän asutuksen ja elinkeinoelämän tarvitsemien teiden avustaminen

nyt nekin kunnat jotka haluavat esimerkiksi tukea ja houkutella uusia omakotiasukkaita kuntaansa ovat pakotettuja nostamaan kiinteistöveroa vähintään alarajalle

kiinteistöverosta on tullut sakkoveron luonteinen maksu

pienituloiset kuten kansaneläkeläiset joutuvat aivan kohtuuttomaan asemaan pahimmassa tapauksessa joutuvat jopa myymään mummonmökkinsä veron vuoksi

miksei meillä tämän veron osalta voisi olla saman tyyppinen järjestelmä kuin ruotsissa

vantaalla kotikunnassani kaikki ryhmät vasemmistoliitosta kokoomukseen olivat innolla nostamassa kiinteistöveroa paitsi perussuomalaiset

perussuomalaiset eivät voi hyväksyä epäoikeudenmukaista lakiesitystä

arvoisa puhemies

samoin valiokuntien kuulemien asiantuntijoiden lausunnot ovat osoittaneet että esitys ei ole esitetyssä muodossaan toimiva vaan byrokraattinen ja sekava ja viranomaisten väliset suhteet jäävät esityksessä epäselviksi

södermanin kriittiset esitykset ovat huomionarvoisia

erittäin huolestuttavia ovat korkeimman hallinto oikeuden edustajan korostamat suorastaan oikeudelliset ongelmat jotka joudutaan ratkaisemaan tuomioistuimissa

maakuntahallintoa on kehitetty ja toimivaltaa lisätty usean vuoden ajan keskustelematta lainkaan siitä miten maakuntien valtuustot tulisi valita

tällä hetkellä maakuntavaltuusto ja hallitus valitaan useissa maakunnissa puolueiden piiriedustajien lähinnä piirisihteerien nimilistan pohjalta

maakuntavaltuuston jäsenten valitseminen tulisi siirtää äänioikeutetuille kuntavaaleissa

arvoisa puhemies

pitkään jatkunut suurtyöttömyys on yksi suomen pahimpia vitsauksia

eli edellinen hallitus on työllistämistoimissaan pahasti epäonnistunut

näihin työttömyyslukuihin nähden hallituksen lisätalousarvioesityksessä esittämä panostus työllisyysrahoituksen lisäämiseksi on todella vaatimaton

perussuomalaiset esittävät omassa talousarvioaloitteessaan jota esitellään seuraavassa asiakohdassa hallituksen esitykseen nähden työllistämistoimien reilua kaksinkertaistamista

meidän pitää tehdä kaikki voitavamme työllisyyden lisäämiseksi työpajatoiminnalla erilaisilla tukityöllistämistoimilla työllistämisen byrokratiaa ja kustannuksia vähentämällä sekä myös lisäämällä vähemmän koulutetuille heikomman tuottavuuden omaavia työpaikkoja

tämä on kuitenkin pitkällä aikavälillä kannattavampaa kuin syrjäytyminen jo hyvinkin nuorena ja jääminen sosiaaliturvan varaan mikä ihmisen elinkaaren aikana voi nousta jopa yli miljoonaan euroon

takuueläkkeen korotus olisi auttanut kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä

tilannetta pahentaa myös kuntien saa mien lisätehtävien sekä kuntien valtionosuuk sien leikkausten takia tehtävät kuntien tuloverojen kiinteistö ja muiden verojen ja maksujen nostaminen

edustaja ojala niemelä puissa edustaja alanko kahiluoto poissa edustaja sinnemäki poissa edustaja tolppanen lähestyessä

valtio on parinkymmenen vuoden ajan lisännyt kuntien tehtäviä ja samaan aikaan vähentänyt kuntien peruspalvelujen rahoitusosuutta miljardeja euroja

varoja ei ole ohjattu eikä myöskään lähivuosina ohjata kansalaisten peruspalvelujen ja perusturvan parantamiseen pikemminkin päinvastoin

riittämättömään perusturvaan on tehtävä tasokorotus

maan hallitukset ovat tarkoituksella kasvattaneet voimakkaasti kansalaisten eriarvoisuutta ja tuloeroja muun muassa aiheuttamalla kunnallisveron nostotarpeen keventämällä tuloverotusta ja poistamalla varallisuusveron sekä nostamalla kiinteistö ja erilaisia välillisiä veroja ja maksuja

verotusta tulisikin ensi vuoden budjetissa uudistaa niin että otetaan huomioon kansalaisten veronmaksukyky sekä yhdenvertaisuus myös pääoma ja ansioverotuksen kesken

hyvinvointivaltion turvaaminen edellyttää että seuraavan hallituksen toimesta eri toimenpiteiden avulla köyhien määrä on vaalikaudella saatu pudotettua alle puoleen

budjetti heikentää terveyspalvelujen tasoa ja saatavuutta

yksinomaan vanhuspalvelujen turvaamiseen tarvittaisiin heti tuhansia uusia työntekijöitä

jättityöttömyys on suomen jättiongelma

työllisyyden hoito on parasta talouspolitiikkaa minkä hallitus on budjetissaan täysin unohtanut

täytyy muistaa että valtaosa työllistämiseen tarvittavista rahoista saadaan takaisin säästöinä asumistuki toimeentulotuki ja muista sosiaali ja työttömyysmenoista sekä lisääntyvistä kuntien ja valtion tuloista kuten tulo ja arvonlisäveroista

nuorille on turvattava koulutus tai työharjoittelupaikka ja yhteiskunnalle edullisia palkkatuki ynnä muita järjestelmiä on otettava laajasti käyttöön kymmenientuhansien työttömien työllistymiseksi

hallitsematon maahanmuutto rehottaa

turvapaikan hakemusten käsittely vie pahimmillaan kaksi vuotta

myös kotouttaminen on epäonnistunut